tämän takia

arvoisa puhemies

odotan innolla vaihtoehtobudjettia

siitä näkee että te olette hermostuneita kun te mieluummin tuette vasemmistoliittoa joka ei pysy lupauksissaan kuin perussuomalaisia jotka pysyvät lupauksissaan

ja sitten se mitä pääministerikin täällä korosti aiemmin ja ministeri urpilainen miten näillä vaikutetaan nimenomaan kestävyysvajeeseen siten että saadaan työllisyysastetta nostettua

arvoisa puhemies

aloitan oppositiojohtaja antti rinteestä

vain voittoa tuottavat yritykset voivat työllistää ja tuottaa hyvinvointia sitä jaettavaa jota me mielihyvin jaamme vähäosaisille sairaille lapsille ja tarvitseville

eli kyllä meidän olisi nämä asiat saatava kuntoon eikä vain aina orjallisesti kuunneltava joidenkin ministeriöiden virkamiesten mielipiteitä siitä miksi tämä on näin kun on kerran ennenkin ollut

erittäin hyvä kysymys

mitä kaikkea sääntöpohjaisuutta

tämä työllisyysastenäkökulma on nyt se mikä tässä keskustelussa pitäisi pitää lähtökohtana ja toivon että tämä tulee selväksi

näitten mainitsemiemme lisäksi tietysti etyj kansainvälinen oikeus kansainvälinen ihmisoikeustuomioistuin euroopan neuvosto kaikki nämä ovat sen lisäksi mitä mainittiin äärimmäisen tärkeitä

olisi muuten varmaan korkea aika aloittaa myös sotaorpojen kuntoutustoiminta

puheenjohtaja sipilä moitti hallituspuolueita siitä että ne eivät pidä kiinni vaalilupauksistaan ja sen jälkeen edustaja pekkarinen aina tulee toteamaan moitteen siitä että hallituspuolueet ovat livenneet vaalilupauksistaan

sosialidemokraatit te puhuitte että nostetaan takuueläkettä

tämä hallitus nosti sen

perussuomalaiset aina ehdottavat myös säästökohteita

arvoisa herra puhemies

euro on rikkonut euroopan

kun vaalit käytiin niin te ajoitte tiukasti tätä linjaa

arvonlisävero ei nouse

nyt kun meillä on tämä asia käsittelyssä häpeällisesti toimitusministeriön toimesta tämän pitäisi olla poliittisen hallituksen asia te luikertelette kuin mato jolla ei todella ole selkärankaa

päinvastoin vakaus ja turvallisuuden vahvistaminen edellyttävät että toimintalinjamme on etukäteen selkeä ja vahva puolustuskykymme on muiden tiedossa

varmaan kaikki virkamiehet ja suomen keskustakin ovat miettineet päänsä puhki kuinka me saisimme sen summan sieltä pois piilotettua

onko suomen rahapoliittinen vaihtoehto kartoitettu ruotsin tanskan ison britannian ja sveitsin mallin mukaisesti seuraten

samaten kun puhuttiin siellä kovaan ääneen yhteisöverosta niin sekin poistettiin sdpn ollessa hallituksessa peräti neljällä

pari kertaa vielä sanon brexitistä

ihmettelen kyllä että niin hallituksessa kuin oppositiossa eivät sitä kaikki ole ymmärtäneet että ei tällä asialla voi vatuloida

pääministeri katainen te olette kunnian mies

arvoisa puhemies

odotettaisiinko se aika koko ajan

arvoisa puhemies

monia sotilaallisen kriisinhallinnan menoja kasvatetaan ensi vuonna tuntuvasti ja vielä monet haikailevat korotusta kehitysapumäärärahoihinkin

sanoin silloin että espanja romahtaa kirjoitin sen silloin ja se on se syy miksi me emme ole samassa hallituksessa

ja sitten kun katsottiin täällä oli kysymyksiä britanniasta ja eu puolustuksesta

perussuomalaiset esittävät näihin kehitysapumäärärahoihin pienempää kasvua emme siis nykytasosta vähentämistä mutta se kasvaa kymmenillä miljoonilla

arvoisa puhemies

aika selvä jakolinja on ollut että monet maat mukaan lukien isoista ranska ja saksa olisivat valmiit menemään tiiviimmin eun yhteiseen puolustukseen

tämä on erittäin merkittävää

sitten ruotsin ja suomen välisestä utp yhteistyöstä ja sen vahvistamisesta

mutta arvoisa puhemies me elämme vakavia aikoja ja meidän täytyy yhdessä pystyä arvioimaan mikä on harjoitettavan politiikan suunta

perussuomalaiset on vastuullinen puolue me emme esitä menoautomaatin lailla valtavia menolisäyksiä siinä tilanteessa jolloin taloutta on tasapainotettava mutta kipukohtiin pienituloisille vaikeuksissa oleville ja unohdetuille heille me esitämme lisää ja esitämme myös määrärahoja pois sieltä missä ne ovat vähemmän tarpeellisia

se on meille äärimmäisen tärkeää että saadaan rahoitusta ja investointeja mutta kuitenkin myös niin että ympäristö huomioidaan

aina kun puhutaan demografisista tekijöistä ja väestörakenteemme vääristymistä voidaan katsoa että vuosikymmeniä harjoitettu väärä aborttipolitiikka on ollut syynä

mutta sitten toinen asia

arvoisa herra puhemies

jos sitä ei olisi meillä olisi tasapainoinen väestöpyramidi

siellä on kolmen an joukkovelkakirjoja

saksassa on muun muassa sisäisessä keskustelussa ja sen liepeillä käytetty totaalinen sota termiä ja se on sellainen termi joka täytyy oikaista ja steinmeier oikaisi sen tällä tavalla mikä minun mielestäni oli hyvin tehty

ihmisyyttä ei voi ulkoistaa ja kun menin asepalvelukseen niin minulle oli itsestään selvää että voin ottaa aseen käteeni ja tarvittaessa käyttää sitä

sitten vielä yksi asia

nyt kun olen sitten katsonut maailmaa niin ajattelen koskeeko tämä paljon puhuttu solidaarisuus minua meitä suomalaisia ja kyllä se al qaidan iskujen jälkeen koskee

vielä aivan lopuksi edustaja pelkoselle haluan sanoa sen että jos suomalainen lähtee isisiin ja tekee siellä todistettavasti rikoksia hän on niistä vastuussa

ja tietysti sitten rauhanvälitystoiminta näen täällä ulkopoliittisen erityisavustajani pekka haaviston ja hän tekee erityisen hyvää työtä näissä asioissa

ihmisyyttä ja elämää on puolustettava silloinkin kun se aiheuttaa henkistä epämukavuutta vaikeutta tai muuta

joskus se on välinpitämättömyyttä

ei se vie ministeriltä ihmisoikeuksia että tapaa joitain ihmisiä

ja toivon että te edustaja harakka joka olette tätä vihjaillut nyt kerrotte miksi oletitte että minä tapaisin nigel faragen kun ei minulla sellaista aikomusta itsellänikään ollut

yksikin on liikaa

aloitetaan tästä jälkimmäisestä

mutta mitä tapahtuu jos me näytämme sellaisen esimerkin pohjoismaisena demokratiana paasaamme ihmisoikeuksista paasaamme koulutuksesta paasaamme naisten asemasta ja sitten otamme hatkat

olin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana pohjoismaiden ja baltian maiden puheenjohtajien kanssa siellä ja me totesimme että voimakkaasti kannatamme tätä ja tämä tuottaa työpaikkoja

arvoisa herra puhemies

kokoomus on aina johdonmukaisesti vastustanut rakentamattoman tonttimaan veron nostamista

tässä eu voi neuvotella blokkina pitää neuvotella ei jokaisen tarvitse erikseen neuvotella

mikä sen estää

ihmettelen vähän tätä kuihtuvan vasemmiston keskinäistä nokittelua

tällä hetkellä euroon sitoutuminen on merkinnyt tukipaketteja yhteisvastuuta ja ekpn tukiostoja ja tämä merkitsee sitä edustaja backman ja muutkin että euron valuuttakurssi on liian vahva

ei se auta työmiehen ja köyhän asiaa

mutta ei se tietenkään mikään ihme ole

mutta kun esitetään konkreettisia esimerkkejä näen siellä mainion maatalousministeri petteri orpon niin kysyn teiltä

ja kun puhutte aina impivaarasta niin puhutteko te silloin norjasta islannista sveitsistä vai mistä eun ulkopuolisesta maasta te puhutte

hienoa että pääministeri ja kokoomus ovat päässeet nyt siihen käsitykseen että teillä on kilpailija pääkilpailija oppositiossa

siihen pitäisi pystyä myös vaikuttamaan

siihen pitäisi pystyä vaikuttamaan

tai kun te puhutte siitä että ei ole rahaliitossa onko britannia ruotsi tanska onko koko maailman kannesta pian ulkona

nyt kun vihreät poistuvat hallituksesta mitä ilmeisimmin niin saadaanko sellainen järkevä rakenteellinen uudistus aikaan että muodostetaan maatalousministeriöstä ja ympäristöministeriöstä yhteinen luonnonvaraministeriö

moneen vuoteen te ette noteerannut mitenkään mutta nyt kun perussuomalaiset puhuvat niin sekä täältä salista möly on suurin että pääministeri myös reagoi